no nyt onneksi aloitteentekijät ovat tehneet parannellun version tästä aloitteesta ja siinä on monia ihan varteenotettavia ajatuksia joita valiokunnan kannattaa nyt sitten punnita tarkoin

rakennuksen ilmastokuormitus riippuu aivan olennaisesti paitsi siitä energiankulutuksesta myös siitä millä tavalla se energia tuotetaan eikä näitä energiamuotokertoimia ole tokikaan temmattu tuulesta

ilmeinen esimerkki on se jonka tuossa edellä joku taisi jo mainitakin että kaukolämpöä suositaan näissä kertoimissa silloinkin kun se kaukolämpö tuotetaan kivihiilellä mikä on tietysti ilmaston kannalta täysin pölvästimäinen tapa tuottaa energiaa

ne on otettu käyttöön pienelle ulkomaalaisten ryhmälle ne ovat pikkuhiljaa laajentuneet isommalle ryhmälle ja monissa maissa on siirrytty siihen käytäntöön että myös oman maan kansalaisilta peritään näitä maksuja

nythän hyvin tehokas mutta sähkölämmitteinen talo voi saada hyvin huonon luokituksen samaan aikaan kun energiaa tuhlaava mutta pellettilämmitteinen talo voi vastaavasti saada aika hyvän luokituksen

sitten siihen kysymykseen tarvitaanko lähes sama määrä maksavia opiskelijoita vai enemmän maksuttomia opiskelijoita

siksi kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä kannattaa kyllä ihan vakavasti valiokunnassa punnita erilaisia vaihtoehtoja voiko tämän energiamuotokertoimen roolia direktiivin sallimissa rajoissa jotenkin säätää onko siellä jotain muuta rukattavaa

te ette edustaja satonen maininnut kuinka paljon tanskassa on jouduttu maksamaan siitä ilosta että saadaan niitä maksavia opiskelijoita mitkä ovat ne yhteiskunnalliset nettohyödyt

ja samalla kyllä kannattaa pohtia mitä keinoja meillä on käytettävissä keventää energiatodistusta ja laskea sen kustannuksia suomalaisille kuluttajille

tässä muokatussa kansalaisaloitteessa on esitetty joitakin ajatuksia mutta varmasti löytyy vielä muita ideoita ja luotan siihen että valiokunta niihin paneutuu

monessa puheenvuorossa pahoiteltiin sitä että tehdään liikaa säästöjä ja väärissä paikoissa korotetaan veroja liikaa tai ei käytetä rahaa tähän ja tuohon tarpeelliseen tarkoitukseen

arvoisa puhemies

yhä useammille suomalaisille olisi ollut tarvittaessa mahdollista tehdä ostoksia myös sunnuntaisin mutta toisaalta pien ja lähikauppojen kilpailukyky olisi turvattu ja samalla suuriin automarketteihin suuntautuvaa liikennettä erityisesti autoilua olisi vähennetty

talousvaliokunnan mietinnössä tehtiin muutamia hyödyllisiä tarkennuksia

yritys turvata kauppakeskuksissa kauppiaille mahdollisuus pitää ovet niin halutessaan kiinni myös sunnuntaina on hyvin tärkeä ja itse asiassa parannus nykytilaan

jos käy niin että se ei vielä tämän nyt muotoillun pykälän ansiosta täysin toteudu niin sitten tähän tulee luonnollisesti palata ja muokata lakia tulevaisuudessa

parturi ja kampaamoliikkeet otettiin mukaan sekin perusteltua ja valiokunnan seurantalausuma jossa pyydetään kiinnittämään huomiota muun muassa tämän aukiololainsäädäntömuutoksen vaikutuksiin yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen on hyvin tervetullut

aiemmassa debatissa muun muassa sosialidemokraattiset edustajat esittivät että liikeaikalakia tulisi vastustaa sen takia että se lisäisi päästöjä

oletan ja uskon että sosialidemokraattiset edustajat eivät ole sitä mieltä että mitään sellaista ei saa enää tästä päivästä eteenpäin suomessa tehdä mikä lisää päästöjä

tärkeintä on huolehtia siitä että kokonaisuutena suomen päästöt saadaan ripeästi leikattua kestävälle tasolle ja tämän eteen hallitus on tehnyt paljon töitä

jos nyt käy niin niin kuin kriitikot epäilevät että sunnuntaiaukiolojen laajentaminen lisää kaupan keskittymistä sitä kautta asiointiliikennettä ja edelleen liikenteen päästöjä on tietysti ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

toivon pikaista paranemista hyvälle ystävälleni edustaja sipilälle koska tämän keskustelun perusteella vaikuttaa siltä että hänen rakentavaa asennettaan keskustan edustakuntaryhmässä kaivataan kipeästi

itse koen että koska yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle sijoittuvat kaupan suuryksiköt aiheuttavat merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia olisi vain kohtuullista että ne yhteiskunnalliset kustannukset perittäisiin takaisin verotuksella esimerkiksi niin että automarketeilta perittäisiin selvästi korotettua kiinteistöveroa

minulla ei ole pienintäkään syytä epäillä etteivätkö keskustan kansanedustajat vilpittömästi omalla kotikuntamaakunta mallillaan tavoittelisi suomalaisten kannalta parasta mahdollista ratkaisua

siksi hieman harmittelen sitä että keskustan kansanedustajat niin hanakasti epäilevät hallituspuolueiden edustajien vilpittömyyttä hakea suomalaisten ja kuntalaisten kannalta parasta mahdollista ratkaisua

toivoisin että nyt kun keskustellaan tämän liikeaikalain mahdollisista vaikutuksista pidettäisiin mukana myös näitä mahdollisia työkaluja ja toimenpiteitä joita voisimme yhdessä viedä eteenpäin

sosialidemokraatit vastustavat ympäristö ja energiaverojen korotuksia mutta mielellään käyttävät niiden tuoton omassa vaihtoehtobudjetissaan moniin hyviin käyttökohteisiin

kiinnitän huomiota myös siihen että sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa ei esitetä miten nyt tällä vihreällä verouudistuksella saavutettavat päästövähennykset hoidettaisiin ilman näitä veronkorotuksia

arvoisa puhemies

edustaja sarkomaa aiemmin viittasi rokoteohjelmaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn

ennaltaehkäisyhän on tunnetusti sekä taloudellisin että inhimillisin tapa ratkoa sekä terveysongelmia että monia muitakin pulmia

miten verouudistus joka kannustaa energiatehokkuuden parantamiseen fossiilisten polttoaineiden käytön leikkaamiseen ja kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen on teidän mielestänne epäekologista veropolitiikkaa

itse kannan hieman huolta siitä että kuntia velvoitetaan järjestämään korjaavia palveluita kasvavassa määrin yhä yksityiskohtaisemmin mutta samaan aikaan ennaltaehkäisyyn ei velvoiteta monissakaan tapauksissa likimainkaan yhtä paljon

pitäisikö miettiä miten kuntia saataisiin kannustettua ja ohjattua enemmän satsaamaan ennaltaehkäisyyn eikä säästämään ennaltaehkäisystä päinvastoin koska budjetit ovat niin tiukilla ja kaikki rahat menevät korjaaviin palveluihin

ennaltaehkäisystähän on paljon esimerkkejä vaikka se että jos lapsiperheitä voidaan tukea vaikeissa tilanteissa ennen kuin ajaudutaan huostaanottoon se on parhaita mahdollisia tapoja ratkoa ongelmia

arvoisa puhemies

kiitos mielelläni perustelen

koska maakaasu tuottaa vähemmän päästöjä kuin kivihiili tämä päästöoikeuden hinnannousu tulee turvaamaan maakaasun kilpailukyvyn suhteessa enemmän päästöjä tuottavaan kivihiileen

jos jostain syystä kävisikin toisin jos jostain syystä päästöoikeuden hinta ei tätä maakaasun kilpailukykyä turvaisi silloin meillä on vielä useita vuosia aikaa palata tähän verouudistukseen

kannattaa muistaa että alun perinkin kun keskustelussa pelättiin maakaasun väistyvän runsaasti päästöjä tuottavien polttoaineiden edeltä puhuttiin vain muutamasta kaupungista ja tämä vihreä verouudistus koskee koko suomea

arvoisa puhemies

olen vastustanut seksin oston täyskieltoa samankaltaisilla perusteilla kuin joita edustaja kontula tänään on esittänyt keskustelussa ja monissa yhteyksissä aiemmin

olen pitänyt sitä ongelmallisena seksin myyjien kannalta ja myös ihmisten autonomian kannalta vapaassa maassa

tehtäväksi on sitten tullut hakea tästä välimaastosta jotain ratkaisua jolla seksikauppaan liittyviä aitoja ongelmia voitaisiin onnistua torjumaan

oma arvioni on se että tässä hallituksen esityksessä on ratkaisua haettu oikealta ilmansuunnalta ja toivon että nyt on löydetty toimiva ratkaisu

keskustelussa monet kollegat ovat kiinnittäneet huomiota niihin pulmiin joita tulee tai saattaa ilmetä tämän lain toimeenpanossa

sinä aikana kun itse lakivaliokunnassa istuin ilokseni huomasin että valiokunnassa oli kulttuuria puuttua tarvittaessa aika isostikin hallituksen esitysten sisältöön jos se koettiin perustelluksi asiantuntijakuulemisten jälkeen

arvoisa puhemies

edustaja kontula omassa puheenvuorossaan totesi että naisten aseman parantaminen ja köyhyyden vähentäminen ovat ainoita tehokkaaksi todettuja keinoja puuttua seksikaupan erinäisiin lieveilmiöihin

kannatan lämpimästi naisten aseman parantamista ja köyhyyden vähentämistä mutta mieleen vääjäämättä juolahtaa kysyä olisiko meillä kuitenkin hieman nopeampivaikutteisia ja kohdennetumpia keinoja kuin nämä sinänsä erinomaisen arvokkaat tavoitteet

arvoisa puhemies

tähän esitykseen saattaa sisältyä ongelmia mutta koen että vielä isompi ongelma ovat ne vakavat pulmat joita liittyy ihmiskauppaan ja sen takia meidän pitää hakea tepsiviä konsteja puuttua näihin ongelmiin

tietääkseni en riko tekijänoikeuslakia en ainakaan tarkoituksellisesti mutta koska laki on jossain määrin epäselvä niin tahattomista rikkomuksista en voi mennä takuuseen ja maksan itse erittäin mielelläni laillisista sisältöpalveluista

arvoisa puhemies

edustajat pekonen ja alatalo esittivät että kansalaisaloitteeseen on kirjoitettu väärää tietoa lataamisesta

he eivät kuitenkaan yksilöineet sitä missä kohtaa ja mitä virheellistä tietoa sieltä löytyy minkä takia siihen väitteeseen on vähän vaikea pureutua

moni varmaan pani merkille kuinka viime viikolla yhdysvallat ilmoitti rajoittavansa olemassa olevien voimaloidensa päästöjä merkittävästi

kun aika moni edustaja tässä salissa on päinvastoin toivonut asiallista käsittelyä kansalaisaloitteille on ehkä vähän ennenaikaista lähteä arvokkaita hautajaisia järjestämään

jo nykyään kiinan koealueella päästökaupassa päästöoikeuden hinta on korkeampi kuin meillä euroopassa eli kiinalaiset yritykset maksavat päästöjen tuottamisesta enemmän kuin eurooppalaiset yritykset mikä vastaa myös joidenkin edustajien huoleen hiilivuodosta

itse toivon että valiokunta ja suuri sali aikanaan paneutuvat tähän kansalaisaloitteeseen perusteellisesti ja sitten jos hautajaiset ovat aloitteelle paikallaan ne hautajaiset pidetään mutta ettei nyt ennenaikaisesti näitä hautajaisia aleta jo järjestelemään

edustaja mäkisalo ropponen arvioi että tämän kansalaisaloitteen läpi mentyä opetusmateriaalia voisi hyödyntää vapaasti ja se johtaisi siihen että sitä ei kannattaisi tuottaa

mutta itse asiassa tässä kansalaisaloitteessa todetaan että muihin kuin opetus tai tutkimustarkoituksiin tehtyjen teosten käyttäminen opetus tai tutkimustarkoituksiin on sallittua

arvoisa puhemies

sasia suurena humoristina ja hän ei tuottanut pettymystä tälläkään kertaa

siis ensinnäkin olemme kai aika yksimielisiä siitä että eduskunnan päätös ydinvoimaloista on tämän vaalikauden ylivoimaisesti tärkein ja kauaskantoisin päätös

eli jos vaikka edustaja rauhala on tehnyt hyvän oppikirjan sairaanhoito opiskelijoille niin edelleenkään sitä ei kuka tahansa voisi noin vain kopioida korvauksetta vaan edelleenkin siitä kuuluisi asiaankuuluva korvaus edustaja rauhalalle

sasin kannanotto että koko prosessi on turha oli aika erikoinen

voisin kuvitella ja toivon että näin valtaosin onkin mutta meillä on myös tapauksia joissa tutkimusta hankaloittaa nykyinen tekijänoikeussääntely

sasin kannanotto että nyt ollaan huolissaan ydinsähkön viennistä vaikka tänne koko ajan tuodaan paljon sähköä

yksi tunnettu esimerkki on vaikka se että jos kielentutkija haluaa käydä läpi laajan tekstimassan ja sen laajan tekstimassan perusteella tunnistaa joitakin ilmiöitä vaikkapa nyt ajankohtaisena esimerkkinä että milloin alkaa tekemään on voittanut alkaa tehdä muodon joissakin tekstimassoissa niin se edellyttää sitä että niitä tekstimassoja voi aika laajalti ottaa tutkimuskäyttöön

arvoisa puhemies

joissakin puheenvuoroissa on väitetty että on jopa äärimmäistä älyllistä epärehellisyyttä ajatella että suomi pystyy samaan kuin lähes kaikki muut läntiset teollisuusmaat

edustaja mattila oli sitä mieltä että kansalaisaloitteen rajanveto luvallisen ja luvattoman parodian välillä on ongelmallista ja tulkinnanvaraista mutta kyllä tämä nykyinenkin oikeustila parodian suhteen on vähintäänkin epäselvä

eli rajanveto ongelmia meillä varmaan on nyt ja tulevaisuudessa mutta me voimme lainsäätäjinä yrittää vaikuttaa siihen mihin kohtaan se raja vedetään

isossa britanniassa ydinvoimaa saadaan pystyyn vain veronmaksajien massiivisilla tuilla

kaikki muut läntiset teollisuusmaat ovat valinneet toisenlaisen strategian

arvoisa puhemies

se johtuu siitä että vuosien ajan olemme saaneet kuulla kuinka poliitikot laidasta laitaan sinänsä kannattavat ilmastonmuutoksen torjumista ja toimia päästöjen vähentämiseksi

mutta sitten aina kun tulee se konkreettinen valinta että pitää oikeasti tehdä jotain aina löytyy tukku syitä ja tekosyitä joitten perusteella sitä kulloistakin toimea ei missään tapauksessa saa hyväksyä

sen takia kysynkin ministeri häkämieheltä

on sitten kyse verotuksen muutoksista on kyse normiohjauksesta on kyse erilaisista tukimekanismeista päästökaupasta mistä tahansa konkreettisesta toimesta joka johtaisi päästöjen vähentämiseen aina löytyy poliittisessa keskustelussa pitkä jono ihmisiä jotka juuri sitä toimenpidettä vastustavat

nyt toki euroopan taloustilanne näyttää sekä sekavalta että vakavalta mutta jos tulee sellainen mahdollisuuksien ikkuna lähitulevaisuudessa että suomen valtiolla on mahdollisuuksia elvyttää harkitusti tarkkaan mietittyihin strategisiin kohteisiin niin onko työ ja elinkeinoministeriöllä valmiuksia esittää strategisia täsmäinvestointeja uusiutuvan energian hankkeisiin osana tällaista punnittua elvytyspakettia

arvoisa puhemies

kysymys on vain siitä niin kuin ministeri vehviläinen tuossa hyvin kuvasi pitääkö nyt tulevaisuusselonteossa sitten kirjata jokainen askelmerkki yksityiskohtaisesti

häneltä jäi ehkä huomaamatta tässä väitteessä se että eri energiamuotojen kilpailukykyyn vaikuttaa paitsi verotus myös päästökauppa

voidaan kuvitella että on vähäpäästöinen suomi jossa sähköä kulutetaan merkittävästi nykyistä enemmän ja voidaan kuvitella että pärjätään nykyistä selvästi vähäisemmällä sähkönkulutuksella

se tarkoittaa sitä että runsaspäästöiset polttoaineet kuten kivihiili ja turve häviävät kilpailussa vähäpäästöisten polttoaineiden kuten maakaasun kanssa

erilaiset vaihtoehdot tässäkin ovat mahdollisia

eli päästökauppa osaltaan takaa sitä että tulevaisuudessakin maakaasu pärjää kisassa kivihiilen ja turpeen kanssa olettaen että päästöoikeuden hinta nousee niin kuin on ennakoitu

no jos jostain syystä päästöoikeuden hinta jäisikin ennakoitua alhaisemmalle tasolle tämä nyt hallituksen tarkistama esitys mahdollistaa sen että verotasoja voidaan miettiä sillä välin uudelleen

kuoppa esitti myös ajatuksen että esimerkiksi vuokralainen ei voi vaikuttaa asuntonsa lämmitystapaan ja tämähän sinänsä pitää ihan paikkansa

häneltä jäi mainitsematta se että verouudistus kannustaa myös vuokranantajaa tai kuka sen talon omistaakin tekemään energiaa säästäviä kotimaista uusiutuvaa energiaa edistäviä ratkaisuja